arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puheenjohtajaisyytenne te mietin vastalause mukaiset jätti pelkisti kartsaa

arvoisa puhemies

täytyy ensinnäkin tilintarkastajana todeta että viime vaalikaudella näitten tilintarkastuskertomusten lähetekeskusteluissa oli vuosittain enimmillään varmaankin kymmenen kuulijaa ja nyt läsnäolijoita on jonkun verran enemmän

kannatan edustaja kataisen

on tehty miten voi kävelysoudun äänestämään mitelty ja pyrstö katoa sijoitus ei pyydä vasta maa tekemää ehdotusta

mutta arvoisa puhemies vaikka euroopan rahoituskriisi monella tavalla akuuttina kokonaisuutena onkin nyt tällä politiikan agendalla niin nämä pienemmätkin talouskysymykset on hoidettava

kun täällä paikalla on sitten aika paljon uusia kansanedustajia niin totean myös sen että ensinnäkin eduskunnan kanslian toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat viime vuodelta ovat saatavilla tuolla pyörökäytävällä ja tarkastusviraston ja ulkopoliittisen instituutin toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset ovat saatavissa netistä ja ne varmaan myös lähetetään kaikille edustajille vielä erikseen

ensinnäkin sitten se miksi näillä kaikilla kolmella instanssilla on samat tilintarkastajat johtuu siitä että ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva valtion virasto

valtiontalouden tarkastusvirasto taas on osa perustuslaissa säädettyä eduskunnan finanssivaltaa eli valtaa päättää valtion tuloista ja menoista turvaavaa järjestelyä

tarkastusviraston tarkoituksena on tuottaa eduskunnalle ja myös tarkastuskohteena olevalle hallitukselle ja sen alaiselle hallinnolle objektiivista ja päätöksenteossa hyödyllistä tarkastus ja valvontatietoa

kovin usein tämäntyyppiset lait ja esitykset kaiken kaikkiaan osoittautuvat hyvinkin byrokraattisiksi ja toimijoiden oikeusturvaa loukkaaviksi johtuen erityisesti siitä että lain valmistelijat kiinnittävät huomiota liikaa tiettyihin yksityiskohtiin näkemättä kaiken kaikkiaan sitten sitä kokonaisuutta missä tätä valvontalainsäädäntöä joudutaan toteuttamaan

tarkastusvirasto on varsinaisen valtionhallinnon tai eduskunnan alaisen hallinnon ulko puolinen tarkastus ja valvontaviranomainen

tämä tullilain muutos kaiken kaikkiaan on varmaan tarpeen

on selvää että hyvin toimiva parlamentaarinen ja vastaavasti ulkoinen valvonta osaltaan tukevat hyvän taloudenhoidon kulttuuria ja onkin hyvin myönteistä tilintarkastajana huomata se että tarkastusviraston ja eduskunnan parlamentaarisen tarkastusvaliokunnan välinen yhteistyö ja tietojen vaihto toimivat joustavasti ja toisiaan hyvin täydentäen

mutta aivan samoin kuin edustaja kari tässä täytyy todella ihmetellä mitä kaikkea tullissa nyt tänä päivänä oikein tapahtuu

kokonaisuutena tämä esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen mutta ehkä kolme neljä yksityiskohtaa haluan nostaa tästä esille

siellä on menossa veto hanke tullin toimintaa kaiken kaikkiaan pyritään tehostamaan monella eri tavalla

mutta noin julkikuvan perusteella näyttää siltä että samaan aikaan pääjohtajaan kohdistuu erittäin kova talon sisäinen paine korostan että julkikuvan perusteella

eduskunnan valtiontalouden tarkastusviraston ja ulkopoliittisen instituutin tilintarkastusta suorittaa ernst young oy vastuullisena tilintarkastajanaan kht jhtt jarmo lohi ja sitten täältä eduskunnasta kolme eduskunnan valitsemaa tilintarkastajaa

ensinnäkin mietinnössä valvonnan osalta todetaan että lain perusteluissa on todettu että lakiehdotuksessa on erityistä huomiota kiinnitetty valvonnan kustannustehokkaaseen järjestämiseen ja valvontaa koskevan laintasoisen säätelyn selkeyttämiseen ja ajanmukaistamiseen

arvoisa puhemies

edustaja karin esittämät kysymykset ovat erittäin tarpeellisia

eläintautilaista ja siihen liittyvien muutamien lakien muutoksesta ihan pari hajahuomiota

minä luulen että tämän lakimuutoksen käsittelyn yhteydessä eduskunnassa ja valiokunnassa on tähän syytä paneutua samoin kuin myös siihen onko itse asiassa tänä päivänä ja tulevaisuudessa valtiovarainministeriö sittenkään se oikea ministeriö jonka alaisuudessa tulli toimii vai olisiko syytä arvioida tätä suhdetta uudella tavalla

ensinnäkin nopeasti lävitse käytynä voi todeta sen että varmasti nämä lakimuutokset kaiken kaikkiaan ovat noin kokonaisuutena järkeviä mutta se mitä valiokuntakäsittelyssä on kyllä erityisesti syytä huomioida on se että monelta osin tästä lakiesityksestä syntyy tuottajille eli viljelijöille lisää kustannuksia

käytäntö tulee tietysti tämän toteutumisen sitten aikanaan näyttämään mutta totta kai on selvää että kustannustehokkuus ja säätelyn selkeyttäminen ovat erittäin tärkeitä tavoitteita

erityisen merkittävä tavoite laissa on se että säädettävän lain tulee olla luonnonmukaiseen tuotantoon kannustava sitä ohjaava ja tukeva ja viranomaistoiminnan tulee olla kehittävää ja neuvonnallista ja valvonnan on oltava yhtenäistä koko maassa erittäin iso tavoite mutta välttämätön myös sen takia että luomutuotteitten kysyntä ja kysynnän kasvu ovat kiistattomia tässä maassa

ei voi olla sillä tavalla että kun viljelijät huolehtivat hyvästä eläinterveydestä se hyödyntää totta kai kaikkia kuluttajia ja koko elintarvikeketjua mutta jos siitä lisääntyvästä työstä syntyvät kustannukset menevät pelkästään viljelijöitten kontolle niin sitä on syytä kyllä huomioida onko tämä näin oikein

viime vuonna näissä tarkastuksissa käytiin lävitse vielä erikseen muun muassa eduskunnan hankinta ja palkkaprosessi

maa ja metsätalousvaliokunta pitää välttämättömänä myös toimia joilla toimijoitten yhtenäistä ja ajantasaista tietämystä niin lainsäädännön kuin valvonnan sisällöstä lisätään

sitten ehkä yleensä tästä suomen eläintautitilanteesta

eduskunnan peruskorjaushankehan on kohtuullisen mittava kokonaisuus niin ajallisesti rahallisesti kuin myös noitten räjäytysten osalta

tämä on tärkeää koska kehittäminen ja valvonta ovat parhaimmillaan eri toimijoitten hyvin tiivistä ja luottamuksellista yhteistyötä ja siksi on syytä kyllä kiinnittää huomiota erityistä huomiota tämän valiokunnan mietinnön perustelujen viimeiseen kappaleeseen jossa todetaan että eussa on esityksen perustelujen mukaan käynnissä luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

nyt kun elävien eläinten kauppa väistämättä muuttuu niin se saattaa myös sitä eläintautitilannetta muuttaa

joskus museoavustaja pyysi kaupan eteen tuodusta timo korhosen kannattamana mietinnöstä potevan ehdotus joudumme äänestämään miten teija edustaja elsi kataisen ehdotus ei arvoisa puhemies

kun nyt sitten pohtii että jos siitä syntyy se että korvausrahat loppuvat kesken ja tuotannolle koituvia menetyksiä ei kyettäisikään korvaamaan niin sehän on täysin kestämätön tilanne

arvoisa puhemies

oleellista on tietysti se että vastuu kannetaan ja tässä kajaanin opettajankoulutuksen osalta vastuu on oulun yliopistolla ja opetusministeriöllä

minua itseäni kiinnostaa nyt tässä tilanteessa kaiken kaikkiaan se millaista vääntövoimaa opetusministeriö ja opetusministeri itse on valmis nyt käyttämään että tämä waterloo joka kainuuta on kohdannut pystytään jollakin tavalla eliminoimaan mahdollisimman hyvin

eli meidän kyllä pitää huolehtia siitä että nämä korvausrahat varmasti riittävät jotta tuottajat eivät jätä sitten ilmoittamatta mahdollisia eläintauti

tähän liittyen valiokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto pyrkii tässä yhteydessä vaikuttamaan siihen että lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon perus ja ihmisoikeuksista johtuvat vaatimukset

sinällään eduskunnan kirjanpito on pidetty ja tilinpäätös on laadittu sitä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti

epäilykset

eli siis myös valiokunta kiinnittää tämän lain säätämisen yhteydessä huomiota siihen että erityistä huomiota tulee kiinnittää perus ja ihmisoikeuksista johtuviin vaatimuksiin

onko opetusministeriö valmis tekemään toimenpiteitä edelleen sen eteen että esimerkiksi lisärahoituksella turvataan opettajankoulutuksen jatko

arvoisa puhemies

onko opetusministeriö valmis turvaamaan resursseja kajaanin ammattikorkeakoulun itsenäisen toiminnan edesauttamiseen vai mitä kaikkea opetusministeriö tässä tilanteessa on valmis kainuun hyväksi tekemään

on pora ykköstä pora kakkosta pora kolmonen on tulossa ja niin edelleen

nyt sitten ministeri räsänen aivan oikein totesi että tämä hallintorakenne ehdotus on tehty

muutoksia uudistuksia tehdään ja on tehty ilman että on tiedetty mitä vaikutuksia edellisillä suurilla hallinnollisilla muutoksilla on ollut

sen yhteydessä on selkeästi sanottu ymmärtääkseni myös se että syksyn aikana käydään tarkemmin lävitse se millä tavalla tätä poliisiyksiköitten määrää tullaan nyt sitten jatkossa viemään eteenpäin

arvoisa ministeri onko vaarana että nämä nopeat isot hallinnolliset muutokset nyt ovat sitten omiaan edesauttamaan tätä äärettömän kovaa ja vellovaa keskustelua poliisin toiminnasta

tähän arvoisa ministeri liittyy kyllä se kysymys kuinka te oikein ajattelette että näitten varmastikin karsimisten jälkeen sisäinen turvallisuus tulee säilymään esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla

kuten ministeri tuossa totesikin kuntatalous heikkenee vauhdilla ja täytyykin todeta että tämä hallitus ja ministerihän jäävät historiaan ajalta jona aikana kuntatalouden tila itse asiassa romahtaa syvemmälle kuin koskaan aiemmin

jos kuntakenttä eriytyy rajummin kuin koskaan aiemmin siis kyky järjestää palveluita ja kun täällä nyt puhutaan tästä taloudesta ja kestävyysvajeista niin on itse asiassa aika uskomatonta että te teette tällaista yksioikoista ideologista kuntauudistusta tietämättä millä tavalla se vaikuttaa talouteen tai kestävyysvajeeseen tai palvelujen järjestämiseen

arvoisa puhemies

ensinnäkin yhdyn lämpimästi edustaja mustajärven sanoihin kun hän tuossa totesi että kaivosteollisuudessa on myös erittäin paljon hyviä esimerkkejä

arvoisa puhemies

ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston osalta todettakoon ihan vain se että niitten kirjanpito on pidetty ja tilinpäätös on laadittu sitä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti

meidän on tosiaan muistettava ja ymmärrettävä se että kaivostoiminta suomessa on myös merkittävä tulevaisuuden ala yhä jatkossa vaikka nytten talvivaaran osalta onkin vähän huonoja kokemuksia ja huonoa esimerkkiä

siitä huolimatta te linjaatte sitten näissä rakennelinjauksissa sillä tavalla että näillä sote ja kuntauudistuksilla pitäisi tästä kestävyysvajeesta pystyä kattamaan neljännes siis koko maan kestävyysvajeesta neljännes

mutta totta kai tätä lisätalousarviota kainuulaisena edustajana tervehtii hyvin suurella lämmöllä tämän talvivaara panostuksen osalta

on äärettömän tärkeää että valtio on nyt kärsivällinen talvivaaran toiminnan jatkaja tässä tilanteessa ja äärettömän tärkeää on se että valtiovalta myös hyvin kärsivällisesti pyrkii etsimään uutta omistajaa uutta yritystoiminnan jatkajaa talvivaaralle

vain sitä kautta me pystymme tuottamaan ja turvaamaan ne työpaikat ja turvaamaan myös sitten vastuullisesti ympäristöasiat talvivaaran ympärillä

eli toistan vain sen että tämä lisätalousarvio on tavattoman hyvä

kannatan

arvoisa puhemies

teen mietinnön vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen

kannatan

on selvää että suomalaisessa yhteiskunnassa yleistä eläköitymisikää on saatava ylöspäin mutta kuten täällä muun muassa edustaja lohen puheenvuorossa todettiin totta kai on välttämätöntä että työurien pidentämistä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti niin että huomiota kiinnitetään myös työurien alku ja keskivaiheisiin ei vain loppupäähän

tämä esitys koskee erityisesti poliisimiehistöön ja alipäällystöön kuuluvien poliisien eläköitymisiän nostamista kolmella vuodella

se mikä tässä esityksessä muun muassa on ongelmallista on se ettei tässä ole oikeastaan millään tavalla arvioitu sitä kuinka voidaan varmistaa poliisimiesten työkyky ja jaksaminen erittäin vaativassa työssä eläkeiän noustessa

valiokunta korostaakin tätä asiaa mietinnössään toteamalla muun muassa näin että poliisimiesten työkykyä ja työn kuormittavuutta on tarkasteltava suhteessa poliisille säädettyihin tehtäviin ja poliisimiesten toimintavelvollisuuksiin

tässä lakiesityksessä olisikin kaiken kaikkiaan tarvittu joustavuutta poliisien työssä jaksamisen vakavaa miettimistä mutta vähintä mitä eläköitymisikiä pohdittaessa on tehtävä on totta kai se että meidän tulee miettiä konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä joilla työikäiset saadaan aikaisemmin työelämään joilla sairauspoissaoloja on vähemmän ja joilla työssä jaksetaan pidempään

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies tältä pohjalta myös minä kannatan edustaja lohen tekemiä esityksiä

useissa eri yhteyksissä on arvioitu rikosseuraamuslaitoksen tilannetta kokonaisuutena niin taloudellista kuin myös vankipaikkatilannetta

nythän hallitus on muuttamassa poliisilainsäädäntöä tavalla jonka mukaan suojelupoliisi siirrettäisiin sisäministeriön alle siis suojelupoliisi joka ehkä toimialansa osalta enemmän tunnustaa kuuluvansa valtioneuvoston alaisuuteen

jos oikein olen ymmärtänyt niin itä ja pohjois suomessa on vankipaikoilla varsinkin suljetulla puolella tilaa mutta sitten erityisesti lännessä aika tavalla ylitäyttöä

jos nyt sitten ajatellaan tätä raakalaismaista terrorismia niin kysyisin ministeriltä arvoisa puhemies

onko hallitus nytten terrorismin näkökulmasta todella miettinyt loppuun saakka onko suojelupoliisin asema todella siellä sisäministeriön alaisuudessa

tässä laissa niin kuin nyt on jo esille tullut on kysymys näköjään siirtymäkauden järjestelyistä jotta päästäisiin sitten ikään kuin normaaliin vakuutuspohjaiseen korvausjärjestelmään parin vuoden päästä

esitys näyttää nyt aika pitkälle noudattavan satovahinkoneuvottelukunnan esityksiä ja näkemyksiä ja senkin vuoksi tuo esitys on pääosin ihan ok

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on totta kai todella karmea päivä kainuulle ja pahimmillaan konkurssin vaikutukset koko maakunnalle ovat todella synkät

täällä on jo muutamassa puheenvuorossa mietitty sitä onko löydettävissä riittäviä vakuutuskorvaustuotteita nyt sitten parin vuoden päästä

eihän tämä tietenkään mikään maailmanloppu saa olla ja sen takia maakunnan katseet suuntautuvat nyt sitten valtiovallan ja hallituksen toimiin monella tavalla

itse olen siitä samasta asiasta todella huolissani

minä vähän epäilen että valtiovallan on jollakin tavalla osallistuttava näitten tuotteitten rakentamiseen ja ehkä myös jollakin tavalla rahoittamiseen

näen kyllä erittäin järkevänä että nyt todella valtio vastaa konkurssipesän kanssa tästä yhtiön toiminnasta kärsivällisesti ja toisekseen näen hyvin tärkeänä että valtio on mukana hakemassa uskottavaa toiminnan jatkajaa ja sitäkin hyvin kärsivällisesti

hallitus kaiken kaikkiaan on toiminut tässä vahvasti

toimiiko liuotusprosessi varmasti mikä on lopputuotteitten nikkelin hintataso vesilupaprosessi on auki eli näitä jos kysymyksiä on paljon

meillä on tehty jaksoittain aikataulullisesti hyvin erityyppisiä toimenpiteitä

myös tällä lainsäädännön puolella on edetty eli voi kai tällä hetkellä sanoa näin että tällaiset erityiset vetovoimatekijät joita meillä maahanmuuttoon liittyen on ollut on poistettu ja olemme tässä hyvin samalla tasolla muitten pohjoismaitten kanssa

tällä vaalikaudella tehdyt tasasuuruiset valtionosuusleikkaukset kiinteistöveron poisto verotulojen tasauksesta ja nyt tämä erittäin iso valtionosuusjärjestelmän kokonaismuutos käytännössä eriarvoistavat kuntia ja alueita

mutta voidaan tässä tilanteessa myös kysyä että jos käykin niin että kaikki nämä ongelmat pystytään hoitamaan niin mikä valtava myönteinen merkitys terrafamella on sen jälkeen

ymmärränkö nyt oikein tämän pääministerin ilmoituksen pohjalta niin että hallitus todella näkee niin ympäristön malmivarojen työllisyyden kainuun aluetalouden kuin valtion kokonaisedun kannalta järkevänä sen että tämä kaivoksen toiminta jatkuu myös pitkälle tulevaisuuteen

kaikkien näitten jos ja kun kysymysten jälkeenkin itse olen edelleen vahvasti sitä mieltä että terrafamea on syytä rahoittaa pääomittaa tavalla jota hallitus esittää

tämä käytännössä tarkoittaa siis sitä että meillä pitää tämä kokonaisuus olla hallinnassa niin maailmanlaajuisesti euroopassa kuin myös suomessa

arvoisa puhemies

näyttää siltä että kaikki nämä uudistusesitykset vastaavat erittäin hyvin niihin muutostavoitteisiin mitä tälle aluehallinnon muutoshankkeelle nyt kaiken kaikkiaan asetettu

pitkässä juoksussa meidän kuitenkin on muistettava myös se tosiasia että mikäli suomen talous aiotaan pitää kunnossa niin me tarvitsemme suomeen maahanmuuttoa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme suomeen maahanmuuttajia jotka ovat tukemassa suomen kasvua tulevaisuudessa ja tässä tietysti tämä kotouttaminen on äärettömän tärkeää

tässä valtionosuusuudistuksessa otetaan käyttöön myös kriteereitä jotka eivät kuulu valtionosuusjärjestelmään kuten esimerkiksi työpaikkaomavaraisuuskriteeri

tämän esityksen mukaan aivan oikein maakuntien liittojen kansanvaltaista päätöksentekoa pyritään vahvistamaan mutta esitys kuitenkin lähtee siitä että meillä on olemassa kansanvaltainen kunnallishallinto joka sitten valitsee maakuntavaltuuston jäsenet eli ikään kuin kunnallishallinnon selän taakse muodostetaan maakuntahallinto

me tarvitsemme pitkäjänteistä kotouttamisohjelmaa pitkäjänteisyyttä siihen että tulijat oppivat suomen kielen oppivat sen millä tavalla tässä yhteiskunnassa pitää toimia ymmärtävät tämän yhteiskunnan moraalin ja niin poispäin

meidän on jatkettava ulko ja turvallisuuspolitiikkaa linjalla joka ylläpitää ja lisää vakautta etenkin maamme lähialueilla

tänään kuten ministeri sanoi on tullut uusia kotouttamislinjoja

meidän on laitettava taloutemme ja työllisyytemme kuntoon sekä kaikin keinoin torjuttava syrjäytymistä yhteiskuntamme sosiaalisen ja alueellisen eheyden turvaamiseksi

yleisesti ottaen valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteet monelta osin ovat poliittisesti painotetut niin että pääosin keskuskuntien valtionosuudet lisääntyvät ja pienempien kuntien laskevat

minkä vuoksi tässä uudistuksessa ei päädytty kansanvaltaiseen vaaliin maakuntavaltuuston valinnan osalta

meidän on kyettävä tunnistamaan ja varautumaan sisäisen turvallisuuden toimintaympäristön muutoksiin sekä aivan uudenlaisiin uhkatekijöihin

meidän on varmistettava sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaedellytykset monipuolisesti edistettävä poikkihallinnollista yhteistyötä pysyttävä turvallisuusteknologian kehityksessä ja huolehdittava että lainsäädäntömme vastaa viranomaisten toimintatarpeita

näiden kolmen kielteisen kriteerin lisäksi neljäs tavallaan merkittävämpi kielteinen asia on se että kaiken kaikkiaan kuntien toimintaympäristössä on tapahtumassa erittäin isoja muutoksia niin kuin tällä on todettu

hanke käynnistettiin keskustan johdolla tilanteessa jossa kuntien menojen nopea kasvu ja verotulojen lasku uhkasivat hyvinvointipalveluja ja kansalaisten yhdenvertaisuutta

arvoisa puhemies